poliisi on hyvinvointiyhteiskuntamme palveluita jotka turvaavat ihmisten perusoikeuksien toteutumista

mitä uusia keinoja te arvoisa elinkeinoministeri voitte tehdä sen hyväksi että suomessa toimivat yritykset voisivat työllistää nykyistä paremmin ja mitä yrittäjäksi ryhtymistä tai yrittäjyyttä vaikeuttavia tekijöitä olette havainnut ja ennen kaikkea mitä aiotte tehdä näiden ongelmien poistamiseksi

olemme suomessa tottuneet siihen että kenenkään ei tarvitse pelätä työpaikalla kotona tai ulkona kadulla liikkuessaan

paitsi että tämä kertoo jotain hätkähdyttävää ajasta ja yhteiskunnasta jossa elämme uutinen kertoo myös tärkeitä asioita suomalaisista viranomaisista

toimivat palvelut poliisista oikeuslaitokseen ovat turvallisuuden teräsbetonipohja jolle yhteiskuntajärjestyksemme rakentuu

toiseksi uutinen on merkittävä osoitus siitä että suomalaiset turvallisuusviranomaiset kertovat avoimesti toiminnastaan

sosialidemokraattien ponnekkaasta vaatimuksesta hallituksen on tämän vuoden loppuun mennessä annettava hallintovaliokunnalle selvitys hallintorakenneuudistuksen toimeenpanosta

selvityksessä on kiinnitettävä erityistä huomiota muun muassa liikenteen valvontaan ja liikenneturvallisuustyöhön sekä poliisin palveluiden saatavuuteen maan eri osissa

sdp lähtee siitä että poliisin riittävät resurssit erityisesti kenttätyöhön sekä poliisin alueelliset palvelut pitää turvata kaikissa oloissa

lisäksi jotta heikentyneeseen turvallisuustilanteeseen voidaan vastata tulee virkamiestyöryhmän esityksen mukaisesti myös selvittää täydennyspoliisijärjestelmän käyttöönottamista

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

maailman talousfoorumin vertailussa suomi nousi pronssille ruotsin ja saksan edellä

joillakin alueilla kynnys lisäpartioiden töihin kutsumiseen kiiretilanteissa on jo nyt valitettavasti noussut liian korkeaksi

toisaalta elinkeinoelämän keskusliiton palvelukseen siirtynyt edeltäjänne jyri häkämies on esittänyt kilpailukyvyn nimissä erittäin kitkeriä lääkkeitä kuten viikkotyöajan pidentämistä ja palkkojen alentamista

lähetekeskustelun päähuomio on ollut nyt tässä aikataulussa ja tyylipisteissä vaikka itse asiassa sisältöön voitaisiin ihan hyvin ottaa kantaa jo tässä vaiheessa

arvoisa puolustusministeri nyt on varmasti paikka kertoa suomen kansalle että suomen ilmatilaa valvotaan hyvin ja asianmukaisesti myös jatkossa

ilmeisesti suomen kilpailukyky on joko erinomaisessa kunnossa tai kriisissä riippuen siitä millaisista ideologisista lähtökohdista asiaa tarkastellaan

lailla pyritään lisäämään viranomaisten tietoisuutta viittomakielisistä sekä viittomakieltä käyttävistä kieli ja kulttuuriryhmänä

on mielenkiintoista ja hyvinkin tärkeää seurata minkätyyppiset yritykset tulevat näiden verokannusteiden kautta hyötyä saamaan

poliisihallitusta tuolloin aikanaan paisutettiin muun muassa siirtämällä lakkautettujen poliisin lääninjohtojen henkilöstöä ylempään hallintoon

näin lukee hallituksen esityksessä ja tätä hallituksen esitystä voi ilolla tukea oikeastaan taustana vielä se että itse olen saanut toimia hallintovaliokunnassa joka säätää ja valmistelee lainsäädäntöä nimenomaan valtion viranomaistehtäviä varten ja pidän tätä kirjausta nyt myös testinä suomalaiselle viranomaiskentälle siitä millä tavalla pystytään turvaamaan ne kielelliset oikeudet joita viittomakieltä äidinkielenään käyttävät ihmiset tarvitsevat

arvoisa elinkeinoministeri mikä on teidän analyysinne näistä erilaisista suomen kilpailukykyä koskevista puheenvuoroista

vaikka ihan vielä ei ole näköpiirissä oy poliisi abtä tai oy suomen itäraja abtä vaikuttaa esimerkiksi yksityisen turva alan kasvu turvallisuusviranomaisten työhön

riskinä on että erityisesti suuret ja vakavaraiset yritykset pystyvät hyödyntämään kan nusteita tehokkaammin kuin pienet yritykset joiden innovatiivisuus on usein hyvällä ja osaavalla tasolla mutta itse kyky talouden näkökulmasta tehdä investointeja on huomattavasti heikompi

arvoisa herra puhemies

kääritäänkö suomalaisille työntekijöille näin joulun alla kovia paketteja eli palkanalennuksia ja lisätyötunteja vai pehmeitä paketteja eli enemmän koulutusta ja parempaa työhyvinvointia

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

mitkä asiat päättää puolustusministeri mitkä asiat päättää eduskunta mitkä asiat päättää tasavallan presidentti mahdollisesti myös yhdessä hallituksen kanssa

hallitus on reagoinut poliisin määrärahatilanteeseen ensi vuoden budjettiesityksessään jossa aiemmin suunniteltuja leikkauksia perutaan ja poliisin määrärahoja lisätään kehysleikkauksiin nähden varsin mittavasti

viime kaudella arvoisa ministeri suhtauduitte puolustusvaliokunnan puheenjohtajana varsin varauksellisesti kansainväliseen kriisinhallintatyöhön muun muassa eduskunnassa käyttämienne puheenvuorojen pohjalta tämän analyysin voi tehdä

myös itse toimin paljon viittomakieltä äidinkielenä käyttävien ihmisten kanssa ja muun muassa tässä aikaisemminkin viitattiin tulkkauspalveluihin ja niiden saatavuuteen

viranomaisyhteistyö on yksi suomen turvallisuuskentän suurimmista vahvuuksista

näihin asioihin tullaan varmasti erikseen vielä useamman kerran palaamaan

nyt pidätte sinnikkäästi kiinni siitä että kantahenkilökunnan osalta pidettäisiin pakkoa yllä ja velvoitettaisiin kantahenkilökunta osallistumaan tietynlaiseen kansainväliseen kriisinhallintaan vaikkakin nyt eun yhteistyön nimissä

arvoisa puhemies

silti pääosa käytännön poliisityöstä tehdään ihmiseltä ihmiselle nyt ja tulevaisuudessa

tähän edustaja salolaisen puheenvuoroon voi ehkä lisätä sen että nyt eduskunnalle tarvitaan ulkopuolinen selvitys niin terrafamen kuin tämän koko talvivaaran tilanteen selkeyttämiseksi tässä salissa

keskusta on esittänyt eri yhteyksissä erilaisten kasvurahastojen synnyttämistä yksityisiä kasvurahastoja vauhdittamaan talouskasvua

on huomattava että poliisin hallinnon uudistukset ovat jo tehneet paljon niitä säästöjä joita muilla hallinnonaloilla on vielä tekemättä

kuinka suurta joukkoa olette ajatelleet puolustusvoimista irrotettavan näihin kansainvälisiin tehtäviin tarvittaessa

kansalaisten turvallisuudesta on kyettävä huolehtimaan kaikissa tilanteissa se on yhteiskunnan yksi päätehtävä on leiriä vihreä eduskuntaryhmä edustaja oli

eikö olisi fiksumpaa ja taloudellisesti kestävämpää että valtio toimisi kasvurahastojen rahoittajana ja vauhdittajana sen sijaan että lisäisimme yksityisen sektorin työkaluja tässä investointi ja kasvubuumissa koska sitä kautta ainoastaan lisäisimme myös korkomenoja

korjataanko tämä poliisien määrän taso nyt keväällä kun eduskunnalle tulee hallitukselta talousarvion kehysten tarkistaminen

me tarvitsemme sisäiseen turvallisuuteen jotain muutakin kuin katupartioita tai ylipäätänsä tilannetta jossa sisäisen turvallisuuden kokonaiskuva on vielä varsin hahmottumaton

arvoisa puhemies

me suomalaiset olemme perusluonteeltamme rehellisiä ja voimme luottaa toisiimme

myös haja asutusalueiden poliisipalvelut on kyetty pitämään pääsääntöisesti kohtuullisella tasolla resurssipaineista huolimatta vaikka puutteitakin kieltämättä on

suomalaiset luottavat poliisiin

poliisilla on erittäin laaja tehtäväkenttä ja osaava henkilöstö joka lunastaa kansalaisten luottamuksen joka päivä teoillaan

arvoisa puhemies

mutta edellisen hallituksen ansioksi kumminkin voi sanoa muun muassa sen että aloituspaikkojen lisääminen käynnistettiin viime hallituskauden aikana niin että myös tämän parlamentaarisen työryhmän osalta aloituspaikkoja poliisikoulutukseen haluttiin lisätä

haluan kyllä vielä varmistaa ministeriltä sen mitä aikaisemmin ehdin jo kysyä että pitäisikö tätä poliisikoulutuksen joko asetusten tai lainsäädännön uudistamista kiirehtiä niin että pystyttäisiin tavalla tai toisella varmistamaan että poliisin ja siihen liittyvän poliisikoulutuksen tiedottamista uudistetaan niin että me saisimme mitat täyttäviä poliisimiehiä ja naisia jatkossa sen mukaan mitä me tavoitteeksemme asetamme

sen lisäksi muistutan kyllä kaikkia edellisen kauden opposition edustajia vähän reilu vuosi sitten senaatintorilla kaikuneesta suomen poliisijärjestöjen liiton yhteisestä viestistä

arvoisa herra puhemies

eun puolustusulottuvuus kehittyy ja kehittyy nyt ihan oikeaan suuntaan koska myös turvallisuusuhat kulkevat siihen suuntaan että näihin uhkiin on syytä varautua

yritysten välisessä liiketoiminnassa laskun maksuajalla on väliä

erityisesti sillä on väliä pienyrittäjille ja itsensätyöllistäjille jotka joutuvat pärjäämään arjessa ja maksamaan palkkoja ilman puskurirahastoja

kannustan puolustusministeriä selvittämään vielä tätä erillistä henkilöstöpoolia tai muuta vastaavaa järjestelyä vapaaehtoisuuden saamiseksi ulkomaantehtäviin

millä tavalla alihankintaa tekevän pienyrittäjän tai itsensätyöllistäjän arki tällä muutoksella paranee kun iso firma voi yhä käytännössä painostaa alihankkijansa suostumaan pitkiin maksuaikoihin

ja vuoden takaa löytyy toisesta kerroksesta aloite jonka tein siitä että tp utvan pysyväksi jäseneksi otettaisiin sisäministeri

tällä hetkellä nykylainsäädännön ja viime kaudellakin voimassa olleen lainsäädännön mukaan tilintarkastaja ei saa ilmoittaa asiakkaansa talousrikosepäilystä muissa tapauksissa kuin silloin kun kyseessä on epäily kansainvälisen terrorismin rahoittamisesta tai rahanpesusta

tässä edustaja haavistolla oli ihan hyvä ja konkreettinen esimerkki tämä pitsaesimerkki mutta nostaisin kyllä esiin tämän hyvin laajalle tässä yhteiskunnassa menneen rakenteellisen korruption

tämän selvitystyön pohjalta on tehty tämä hallituksen esitys joka mielestäni on varsin hyvä niin puolustusvoimien henkilöstön kuin varusmiesten kannalta

näin ollen tähän tarpeeseen sopisi hyvin pohtia kotiuttamisrahan palauttamista varusmiespalveluksen päättäville nuorille ikäluokille

kun keskusta ihan oikeutetusti kysyy hallitukselta toimenpiteitä talouskasvun vauhdittamiseksi niin sopiiko niin että kysytään hieman myös keskustan ohjelmasta

kysyisin ministeriltä tämän sähköisen viestinnän uudistamisen tiedottamisesta

kun meillä tiedotusvälineenä on valtion omistama yleisradio viranomaiset ja sen lisäksi vielä kolmantena toimijana yksityinen sektori joka vahvasti tämän uudistuksen kohteena ja toimijana myös on kysyisin ministeriltä

millä tavalla varmistetaan tämän mediakentän yhteinen kapasiteetti ja teho siinä että tieto uudistuksesta menee hyvissä ajoin niin sinne kuuluisalle mökin mummolle kuin nuorten bb taloon

stx puheet ja laivanrakennuksen tukipuheet kannattaa nyt mitoittaa kumminkin siihen tosiasiaan että meillä on euroopassa kilpailulainsäädäntö meillä on myös säännökset sille millä tavalla valtio voi tukea yksityistä elinkeinonharjoittajaa ja tässä tapauksessa vaikka laivanrakentajaa

kysyisin ministeriltä ympäristöklustereista

meillähän on lahdessa yhdessä yliopistojen ja alueen elinkeinoelämän kanssa laajaa ympäristöliiketoimintaa varsinainen ympäristöliiketoiminnan osaamiskeskittymä

kysyn hieman kuntatyöntekijän oikeuksista

julkisuudessa viime aikoina käydyn keskustelun pohjalta joillekin kansalaisille on saattanut syntyä hieman epävarma olo sen suhteen onko kuntatyöntekijöillä kuntaliitoksissa luvattu irtisanomissuoja vielä voimassa

arvoisa herra puhemies

miten ministeri näkee ympäristöliiketoiminnan kehittämisen tulevaisuuden tuetteko ministerinä alueiden erikoistumista ympäristöliiketoiminnan kehittämisessä

arvoisa herra puhemies

viikko sitten keskusta vaati hallitukselta esityksiä työurien pidentämisestä ja nyt viikon kuluttua keskusta on sitä mieltä että työuria ei pidä pidentää varsinkaan kun kyseessä on turvallisuusorganisaatio suomen poliisi

kysynkin kuntaministeriltä

kysyn ministeriltä

mitä muita eväitä ja mitä mahdollisia kannusteita ministeri näette siihen tulevaisuuteen että me saisimme suomalaisen pk sektorin ottamaan suuremman roolin vientisektorista

on kiistatta ainakin tällä hetkellä haasteellista se mihinkä edustaja lohi myös viittasi että poliisiuudistuksen kautta ei mahdollisesti synny sellaisia uusia työpaikkoja joihinka eläkeikää lähestyvät poliisit voitaisiin siirtää tämän eläkeuudistuksen jälkeen mutta olennaista on se että tämä poliisitoimen uudistus tehdään tällä hetkellä ja poliisiuudistuksen yhteyteen sovitetaan tämä niin sanottu senioripoliisin tehtävänkuvan järjestäminen

en vähättele sitä mutta omassa puheenvuorossani jo halusin että tähän posti yhtiön kehittämiseen laitetaan paukkuja ja se kehittäminen ei tapahdu täällä vaan yhtiön johdossa

arvoisa herra puhemies

minä muistutan siitä mikä löytyy tuolta hallintovaliokunnan mietinnöstäkin että valtionhallinnon puolella neljän poliisien eläke tai sanotaan tamminen

olette ministeri virkkunen julkisuudessa sanonut että kuntien työntekijöiden enimmäismäärä kunnanhallituksissa voisi olla hitusen pienempi